olen liikkunut noilla alueilla paikallisen pankinjohtajan kanssa joka on kulkenut pahimpia tuhoja kokeneitten luona luomassa toivoa että tästä voidaan mennä eteenpäin katsotaan ratkaisuja tämän takia ei vielä pakkohuutokauppoihin mennä

arvoisa puhemies

painotan edelleenkin sitä että suomalaiseen alkoholipolitiikkaan pitää ottaa uusi asenne

tällä suunnalla tulee jatkaa vielä tällä vaalikaudella jotta perintö ja lahjavero lähiomaisilta poistetaan kokonaan

tähän voi olla hyvin monia syitä

arvonimi herastuomari on ansioituneesta pitkäaikaisesta hyvästä työstä tunnustus jonka ilomielin suon asianomaisille

mutta kysymys on siellä missä tilan koko metsälö tai merkittävä osa siitä on tuhoutunut myrskyissä hyvin vahvasti henkisestä jaksamisesta ja työn jatkumisesta

monet heistäkin kohta poistuvat keskuudestamme mutta tämä on ryhmä joka kokee että on niitä joille kuuluisi tunnus ja jos tällaista tunnetta on niin silloin tämä asia pitäisi aukottomasti voida selvittää ja avata mahdollisuus tämän asian tutkimiselle sillä virheitä voi sattua

arvoisa puhemies

kiitän edustajakollegoita pulliainen ja tuija nurmi siitä että he ovat hyvin tukeneet tätä aloitetta jolla haluan edistää kotimaista energiaa puhdasta liikennettä puhdasta ympäristöä ja puhdasta luontoa ja vähentää

taloudelliset muutokset joita meidän ympäristössämme tapahtuu vaikuttavat myöskin meihin tahdoimmepa tai emme ja tämä tulee ottaa aina tehdyissä ja tehtävissä ratkaisuissa huomioon siten että ei jäädä omien suunnitelmien vangiksi vaan voidaan elää kulloisessakin ajassa

elikkä tässä tilanteessa minä näkisin että jonkunlaisen kädenojennuksen tulisi tulla valtion suunnasta avuksi näitä menetyksiä kokeneille

alkoholin mielikuvamainonnan salliminen on lasten nuorten ja heidän vanhempiensa edun vastaista ja vahingollista koko kansanterveydelle

tappaa ihmisiä elossa tai äitinsä kohdussa tulitaon menijään mitään merkitystä ja sen takia tällaisen tekstin lukeminen aiheuttaa niinku miellä myllerrystä koska hän ei liene tätä niinku parhaalla tahdollakaan tavoin niinkun levollisin mielin katsoa mutta aivan kuten edustaja päivi räsänen pesu sanoi minä itse kysymys sanoin selittää että onko oikein ja laillistaa laillista se on mutta onko oi

keskustelu on päättynyt

sanon vaan että se on tullut entistä röyhkeämmäksi kun sillä tuodulla matkustajatuontiviinalla on se käyttötarkoitusrajoitus mutta kun sitä sitten eräät harrastavatkin sillä tavalla että sitä on kymmeniätuhansia litroja ja kun he vielä ovat hengissä niin se viittaa vahvasti siihen ettei ole tullut henkilökohtaisesti käytettyä sitä elikkä on pientä bisnettiä harrastettu sen suhteen

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa puhemies

mielestäni on erittäin hyvä että lisätalousarvioesityksessä osoitetaan esimerkiksi puolustusvoimille samoin kuin oikeusministeriön hallinnonalalle niitä välttämättömiä lisärahoituksia joita nämä alat toimiakseen kaipaavat

alkoholin mielikuvamainonnan kieltämistä toimivalla tavalla sekä alkoholin tv ja radiomainonnan kieltämistä kokonaan voi perustella myös ulkomainonnan kieltämisellä koska ulkomainonnalle lapset ja nuoret altistuvat koti koulu ja vapaa ajan ympäristöissä liikkuessaan eivätkä voi tähän itse valinnoillaan vaikuttaa

on aivan ihme että viime sotien aikana on voitu pitää niinkin tarkkoja sotapäiväkirjoja kuin taistelun tilanteissa on pidetty mutta varmasti niitä on myös tuhoutunut eri syistä

seuraava täysistuntoon huomenna kahdeskymmeneskolmas huhtikuuta kello kolmetoista

eräs valtakunnan lehti taisi olla ihan eniten leviävä lehti mainitsi harvinaisuuksien joukossa sen jos lauri oinonen vastustaa jotakin laki aloitetta eduskunnan täysistunnon lähetekeskustelussa

tuota jäin miettimään ja haluaisin aloitteen tekijältä kysyä kuinka hän kokee kun täällä nyt tämän arvonimen voi myöntää laamanni ja jos siihen tarvitaan sitten samanaikaisesti kaksi käräjätuomaria mukaan mutkistaako tämä tuota menettelyä

edelleen toivon että äkillisen rakennemuutostuen kuntien parissa voi selkeästi jatkaa niin kuin nyt onkin myös keuruu

tämä on hyvin perusteltu asia sillä metsänomistajia palvelevia tahoja on hyvinkin paljon metsänhoitoyhdistykset ja sitten jos mennään työtä suorittaviin tahoihin niin tietenkin erilaiset yrittäjät metsäyrittäjät

alkoholin mielikuvamainonnan kieltäminen suojelee lapsia ja nuoria koska alkoholimainonta lisää erityisesti nuorten alkoholin kulutusta

arvoisa puhemies

kiitän ed

äskön jäi viel yks oleellinen asia sanomata

seurujärveä erittäin hyvin valmistellusta aloitteesta oikeassa asiassa

keuruu on menettänyt puunjalostusteollisuuden työpaikkoja

nyt lauri oinonen vastustaa täydellisesti käsiteltävänä olevaa lakialoitetta

nimittään se on kyllä anteeksiantamaton teko kuinka omat vanhemmat jokku ei yleistää voi syyllistyy siihen että ostaa omille alaikäsille lapsille viinaa taikka kaljaa kaupasta

ja kun me täällä enemmistö on sitä mieltä että se on laillista ja oikein laillista se ainakin on minun mielestäni oikein se jolle jo tässä yhteydessä pakko runtana puheenvuoron käyttää koska hallitukselta sellaista esitystä ei tule jos aborttilakia kiertää kiristettäisiin pääsi jopa kiellettäisiin niin kun monissa sivistysmaissa asianlaita kun jo taas yksittäisen edustajan lakialoite ei mene läpi emmekä me täällä päivi räsäsen ja kumppaneiden kanssa saa koskaan sataa nimeä

tärkeintä on että asiat otetaan esille

kuusisto on tuonut nämä kaksi käräjätuomaria mukaan laamannin ohelle

samoin voi olla niitä vaatimattomia veteraaneja jotka ovat ajatelleet että en minä mitään tunnuksia tarvitse riittää että olen työni tehnyt ja ovat hiljaa ovat omaa vaatimattomuuttaan jättäneet tunnukset anomatta ennen kuin määräajat ovat menneet umpeen

rajamäki toi esille ajatuksen pinta alaverotuksesta

alkoholimainokset muokkaavat lasten ja nuorten asenteita alkoholinkäytölle myönteisiksi sekä lisäävät todennäköisyyttä aloittaa alkoholinkäyttö nuorempana ja juoda runsaammin

taimela täällä teki aloitetta voidaan aina parantaa ja kehittää ja tuoda esille eri näkökohtia

tämä aloite joka nyt on käsiteltävänä liittyy kyykäärmeitten tappamisen kieltämiseen itse asiassa kyykäärmeitten suojeluun

samoin maailman parhaimpiin kuuluvia erikoisvanereita ja kalleimpia vaneri ja viilulaatuja valmistanut upmn mahoganyn tehdas on lopettanut huhtikuun lopussa kuluvana vuonna

se oli aikanaan metsänhoitoon kannustava palkitsi hyvästä metsänhoidosta ja myöskin antoi puuhuoltoon puutavaraa tietenkin hintasuhdanteista riippuen

seurujärvi on tehnyt oikein hyvin että on tuonut kipeän ongelman esille ongelman jolla voi olla liittymäkohtia vaikka tämän päivän kyselytunninkin aihepiiriin

lyhyesti ehdotan tätä epäkohtaa korjattavaksi niin kuin tässä salissa hyvin monet kollegat ovat lukuisia kertoja eri aloittein joista jokaiselle pitää antaa tunnustus eri kirjallisin kysymyksin tätä epäkohtaa koettaneet korjata

kyy on käärme jolla on myrkkyä ja tätä myrkkyä kyy käyttää saaliinsa tappamiseen mutta ennen kaikkea siihen että tämä saaliseläin hiiri myyrä mikä se onkin jo tuon myrkyn vaikutuksesta muuttuu sopivammaksi ravinnoksi sitten koska kyyn myrkky on ruuansulatusnesteitä

mielestäni oli vahinko että aikanaan siirryttiin nykyiseen metsäverokäytäntöön jota vielä uhkaa korottaa hetemäen työryhmän mietintö jos sitä sovelletaan ja silloin maan puuhuolto tulee entisestään vaikeutumaan

nuori jolla on ongelmia voitaisiin tämän aloitteen toimien kautta mahdollisesti saattaa toimiin joittenka seurauksena hänen yhteiskuntakelpoisuutensa palaisi ja mikä parasta nuoren ihmisen ohjaaminen oikealle tielle olisi kaikkein parhainta

se on merkki tulevaisuudesta ja luottamuksesta tulevaisuuteen

aika ajoltahan se lähtis valiokuntaan sillä nuotillasta pitäisi ottaa rupee tapahtuman käsittämistä ei voi vaietani siitä on puhuttava ja sen takia tässä muutamia ajatuksia asian tiimoilta

minä toivon että tämä voitaisiin oikeusturvan kannalta selvittää näitten asianomaisten veteraanien osalta henkilöitten osalta niin miesten kuin naisten osalta kuuluuko heille tämä tunnus

samalla täytyy toki todeta se että kun hyvin hoidetut kasvatusmetsät ovat muuttuneet aloittaviksi taimikoiksi siinä on pitkä aika jolloinka on vain kustannuksia yhden sukupolven aika vain kustannuksia eikä seuraavakaan sukupolvi sieltä kuin ehkä jotain energiapuuta voi saada tuloiksi

on todettu että puutavaraa voidaan tosin työtä ja vaivaa nähden löytää suomesta raakapuuta vaneri ja viilulaatuihin yhä edelleen

päinvastoin tästä on aika vaikea löytää lain olennainen sanoma

rattijuoppoina esiintyy yhä enemmän nuoria

ne eri ministerien ja eri hallituksien aikana annetut vastaukset joita olen saanut että tätä kysymystä ei enää avata ja pyritään eläkeikäisistä huolehtimaan muun sosiaaliturvan puitteissa eivät minua tyydytä

siihen voi liittyä muutakin rikollisuutta

meillä vuonna nämä säännökset että vammaisuuden ei toivottavuuden sukupuolen perusteella missä nyt on nyt tasa arvoa viimeiset jotka kiihkeästi uutta vaikka tasa arvon perään cuisine ristiinassani raportoida järjestelmällisesti

elikkä toisin sanoen jos kyyn myrkkyä tulee ihmiseen niin silloin on käytössä niitä nesteitä jotka sulattavat ruokaa ja nämä kyyn myrkkyainekset tuhoavat soluja

mielestäni tätä joukkoa ei pidä arvostella vaan monta kertaa pitäisi antaa kiitosta ja tunnustusta koska sieltä joukosta löytyvät ne metsänomistajat jotka haluavat omatoimisesti kaikkein parhaiten ja itsenäisesti hoitaa omia metsiään

jos on selkeä signaali yhteiskunnassa että tätä ei hyväksytä tähän yhteiskunta puuttuu tällä tavalla positiivisin hoitotoimin mutta myöskin tietyin sanktioin niin tällä on se vaikutus että alkoholi liikenteestä toivon mukaan vähenisi

ymmärrän että tarkoitus on tässä hyvä mutta lain tulisi olla käytännön kentällä toimiakseen sellainen että sen jokainen ymmärtää

siksi arvoisa puhemies toivon että aloitteestani käydään keskustelu ja toivon että se olisi myönteisen suuntainen jotta huojennus tuhoalueitten metsänomistajille voitaisiin saada

täytyy ilolla todeta että tämän hallituksen toimesta on haluttu osoittaa enemmän kuin pitkiin aikoihin maaseudun soratieverkon ja muutoinkin alemman asteisen tieverkon kunnostukseen varoja

tässä on näille henkilöille tarve saada tunnustus jonka he itse kokevat tarpeelliseksi myöskin jälkipolvien kannalta että esivanhemmat ovat olleet sodassa

elikkä kyyn myrkky on vaarallinen aine ja näin ollen on aina viisautta mahdollisimman pian saada lääkäriin potilas joka on saanut kyyn pistoksen

arvoisa puhemies

aloite on erittäin hyvä ja toivon myönteistä valiokuntakäsittelyä

minä ymmärrän että tällä on haluttu luoda hyvää mutta ehkä tämä voitaisiin tehdä myös tajuttavammalla ymmärrettävämmällä selkeämmällä muodolla ja silloin saattaisi olla paikallaan kuten edellinen puhuja toi esille ne menettelyt mitä hän esitti

tai lea ja me täällä vammaispalvelulakia joka tarvitaan joka on kiireellinen tarvitaan subjektiiviset oikeudet kuitenkin melolaissa pykälä jossa vammaisuuden perusteella voidaan kohdella eri lailla ja on oikein ikäänkuin hyväksyttävä syy sitten raportoida jos on vanha ei tällä alalla minä en ymmärrä tällaista ajattelua voin olla hyvinkin yksinkertainen sijaluku ja varmasti olenkin

mutta koska on kyse useiden vuosien puutteellisesta panostamisesta investoinnista niin tarvetta on myöskin jatkuvasti hyvin paljon

täällä on luonnon asiantuntijoita te tiedätte sen että se vaihtelee hyvin paljon onko kyykäärmeen myrkkyä kovinkin paljon puremassa vai ei

omaishoidolle tulee luoda niitä puitteita ja edellytyksiä että kaikkialla siellä missä tähän on mahdollisuutta ja missä sitä tahdotaan tehdä myöskin nuo mahdollisuudet annetaan

rautateitten osalta toivoisin että voitaisiin ottaa koko vähäliikenteinen rataverkko tehokkaaseen käyttöön ja näin osaltaan välttää pääratojen ruuhkautumista

myös maailman terveysjärjestö pitää alkoholimainonnan sääntelyä tärkeänä osana alkoholihaittojen vähentämisen strategioita

mutta jos kyyllä on täysi annostus tuota myrkkyä ja se pääsee sen iskemään ihmiseen niin se on kyllä vaarallinen määrä ja nopeasti on päästävä hoitoon

kysymys on osaltaan myös inhimillisyydestä elämän eri vaiheissa

ne sivulla yhdeksän on teksti lapsenne lain taustalla vaikuttavat myös naisten valinnanvapauden ja lapsen toivottuna syntymisen periaatteet on kuka voi sanoa toista ihmistä ei toivotuksi kuka sen määrittelee kuka on syntynyt toivottuna kuka ei tullut

esimerkiksi jo nyt kun tulee käyttöön tämä huutokoskisavonlinna rataosa se mahdollistaa poikkiradan runsaampaa käyttöä ja tulee vapauttamaan raskasta liikennettä salpausselkää myöten kulkevalla pääradalla

itse olin tuota hyvin voimakkaasti useilla aloitteillani ja myös puheenvuoroillani edesauttanut ja puolustanut ja hallitus teki ratkaisun jota olin ajanut

tiedän keuruulta viime kesältä tapauksen jossa hivenen oli vähätelty tätä kyykäärmeen puremaa otettu ehkä näitä apteekkien kyytabletteja mutta sitten vaiva olikin alkanut illan joutuessa yltyä

tämä on hyvin myönteinen ratkaisu koska voidaan käyttää lyhimpiä reittejä jotka ovat ekologisimpia ja tarkoituksenmukaisimpia kuljetusreittejä

en minä voi mennä kellekään saanut sinut ei toivottuna syntyvän jo sellaista henkistä väkivaltaa jota suomessa käytetään on käytetty että olet ei toivottu lapsi piirissä lasta saa tehdä suoraan jos täytyy pystyy sanoo

vastaavia muita ratkaisuja olisi muun muassa keski suomen radan kunnostustöiden nopeuttaminen

arvoisa puhemies

kun täällä puhuttiin käsitteestä iloinen veronmaksaja niin tuotiin peruste sille että jos verotus koetaan oikeudenmukaiseksi ja tiedetään mihin se menee niin silloin tämä sanonta kyllä pitää paikkansa

tällöin olisi päästy samaan lopputulokseen mutta olisivat jääneet pois ne ongelmat joita sitten syntyi lain käytöstä muihin metsälakeihin liittyen

sitä tulisi kunnostaa sillä tavalla että se voisi olla todellinen liikenteen vaihtoehto silloin kun pohjanmaan päärataa kunnostetaan ja vaihtoehto liikenteelle entistä enemmän myös jatkossa pääratojen ruuhkautumisen estämiseksi

oppositio jolla ajattelee jo toisella ja taivas ennen kun minä ajattelen niin tuskin jumalan mielestä kukaan olisi ei toivottuna syntyy näin tähän pykälä saivartelun sen enempää lähin mutta säälin niitä ihmisiä työkseen tanssia

tor panoa varten esitellään päivystyksen kolmastoista sija voi myös

ainakin noita ongelmia olisi vähemmän ja nyt tälläkin hallituksen esityksellä osaltaan näitä ongelmia halutaan yrittää korjata mutta voi olla että tulee vain lisää monimutkaisuutta hyvää tarkoitettaessa

miten

samoin toivon että voitaisiin jatkossa huomioida myös haapamäkiparkanopori radan käyttöönoton selvittäminen ja tulen lisätalousarvioaloitteella muistuttamaan siitä

olin yhdeksän pidetty täysi istuntoa edeltäneen hyväkseen samoin

elikkä kyyn purema voi olla vaarallinen

edustajat tiusanen ja heikkinen ovat käyneet hyvää terveysopillista ja terveyspoliittista keskustelua joka varmasti tätä aihepiiriä myös sivuaa

ne jotka sanovat että heitä on kyy pistänyt monta kertaa ovat ilmeisesti saaneet juuri sen kyyn piston jolla myrkkyä on ollut vähemmän pistettävänä

tämä on seuraava istunto on huomenna torstaina kahdeskymmenesneljäs yhdeksättä kello kuusitoista dr

rautateitten taholta on todettu että jos tämän radan liikenne olisi koko osuudeltaan säilytetty se olisi tänä päivänä länsi suomen vilkkain puutavaraliikenteen rata

tämä istuntoon esille toi

meidän tulisi nähdä metsässä tehtävä työ metsien hoitotyö elvytyksenä sijoituksena tulevaisuuteen ja sen takia metsien hoitoon myös kemera lain kestävän metsätalouden rahoituslain kautta olisi osoitettava lisää voimavaroja

yhä aivoissaan puhemies on käsiteltävänä olevan asian kohdalta

olen ed

tällainen veronmaksajan kannalta ensinäkemältä kielteinen asia kuitenkin meni hyvässä hengessä myönteisessä hengessä läpi kun tiedettiin mihin rahat menevät

haluaisin pitää perusasiana sitä että lähdemme syntymättömän elämän oikeudesta

lääketieteessä tuskin on kiistaa siitä että jos alkoholin kulutusta vähennetään tai sitä ei ole niin tämä vähentää myöskin sairauskuluja koska sairaudet vähenevät ja toivon että tähän puoleen kiinnitettäisiin ihan kulujenkin minimoimisen kannalta huomiota

näillä aloitteen perusteluilla ja lakialoitteen tekstillä haluan edistää kansanterveyttä suojata erityisesti lapsia ja nuorisoa mutta myöskin kaikkia mainonnan kohteita